arvoisa puhemies

yhdyn näihin edustaja heinäluoman kiitoksiin ministerille tästä esityksestä ja täytyy vielä kiittää siinäkin mielessä että tämä esitys on parantunut matkan varrella

euroopan valtiot kohtaavat globalisaation myötä uusia ilmiöitä esimerkiksi maailmanlaajuisen talouskriisin ja ääriliikkeiden suosion kasvun muodossa

tässä aiemmin oli tiettyjä kysymysmerkkejä mutta tämä nyt on selkeämpi varsinkin siltä osin että nyt selkeästi varusmiesten ja reserviläisten käyttö näissä tehtävissä on rajattu pois tai sen täytyy aina siis perustua vapaaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

on selvää että eun piirissä eikä lännessä laajemminkaan voida hyväksyä krimin liittämistä venäjään

täytyy myös muistaa että euroopan neuvoston eri toimielinten raportit auttavat myös suomea kehittämään omaa lainsäädäntöään tarjoamalla ulkopuolisen näkemystä käytäntöihin ja muistuttamalla kansainvälisistä sitoumuksista

edelleen kyllä itseäni hieman askarruttaa se voisiko tämän lain saada toimimaan ilman tätä pakkoa myös kantahenkilökunnan osalta ja se asia on varmasti syytä tarkoin eduskuntakäsittelyssä vielä käydä läpi

itsekin olen pahoillani tästä etyj kokouksesta koska jotta eteenpäin päästään tarvitaan vuoropuhelua tarvitaan keskustelua ja tarvitaan foorumeita joissa parlamentaarikot voivat tätä harjoittaa

tässä on todella hyvä huomioida tämä mogherininkin kannanotto ja myös ne kannanotot joita useimmista muista eu maista tähän liittyen tuli

tässä yhteydessä kuitenkin haluaisin kiittää ja onnitella edustaja kanervaa joka toimi yleiskokouksen puheenjohtajana ja toimii tälläkin hetkellä hänen kautensa alkaa olla lopuillaan

arvoisa puhemies

venäjän pitkään odotettu sitoumus lähetti tärkeän viestin myös ihmisoikeustuomioistuimen tulevaisuutta pohtivalle interlakenin kokoukselle joka järjestettiin kuukautta myöhemmin

kasvamaan päin nämä suomen vastuuthan koko ajan ovat ja onkin tärkeätä että välikysymysvastauksen yhteydessä hallitus antaa perusteellisen selvityksen siitä mitkä suomen kokonaisvastuut tässä eurokriisin hoidossa ovat mukaan lukien myöskin se mitä ekpn ja suomen pankin kautta olemme sitoutuneet vastaamaan

eitn viimevuotisten tilastojen mukaan myös suomella olisi peiliin katsomisen paikka sillä esimerkiksi pohjoismaisessa vertailussa suomi on tällä hetkellä eit valitusten kärkimaa

on myös huomattava että aivan viime viikkoina ja viime päivinä riski siitä että espanja rojahtaa syliin on kasvanut ja olisi tärkeätä että eduskunta saisi myös tästä vaikkapa sitten välikysymysvastauksen yhteydessä tarkan arvion että onko riski että espanja tulee kolkuttelemaan juuri tämän ervvn luukkua

suurin osa suomen langettavista tuomioista on koskenut oikeudenkäynnin kohtuutonta kestoa mutta myös sananvapauden toteutumisen puutteet olivat esillä viime vuonna

eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla vertaillen olemme varmasti parhaasta päästä monessa asiassa mutta arvoisa puhemies ei pidä kuvitella että yhteiskuntamme olisi tästäkään näkökulmasta ihmisoikeuksien demokratian tai oikeusvaltion näkökulmasta täydellinen

näyttää siltä että tätä vaalilakia kaavaillaan tosiaan uudistettavaksi toisella tavalla kuin tässä lepäämässä olleessa esityksessä oli

täytyy arvostamalleni edustaja mustajärvelle sanoa että vaikka maan hallitus usein onkin väärässä niin ei se nyt aivan joka asiassa väärässä ole eli tässä asiassa hallitus on kyllä oikealla linjalla

aika lailla samaan aiheeseen kuin ed

niin kuin vähän aikaisemmin totesin ei tässä kysymys kyllä ainakaan omien tietojeni mukaan ole siitä että nämä ilotulitteet itsessään olisivat kauhean vaarallisia jos niitä käyttää ohjeiden mukaisesti

tällaisia investointeja mitä nyt kymiin on tulossa kannattaa houkutella suomeen enemmänkin myös tällaisin pienin veroporkkanoin

ongelma on ollut nimenomaan siinä että niitä eivät kaikki muista tai halua tai mikä ikinä syy onkin käyttää ohjeitten mukaisesti ja sitten näitä ikäviä onnettomuuksia tapahtuu

sitten arvoisa puhemies tuossa hallitusohjelman kirjauksessa todetaan myöskin että tämä uudistus voidaan tehdä siten että vaalipiirejä jaetaan

on tullut selväksi että tämäntapaista lainsäädäntöä tarvitaan mutta yhtä selvää pitää olla että tämmöistä lainsäädäntöä käytännössä käytetään vain äärimmäisen harvoissa tilanteissa

voi olla että ajan kanssa se kasvaa sitten kun uudet hyväksyntämerkinnät saadaan mutta haluan kuitenkin vielä painottaa sitä että oleellista on nimenomaan se että noudatetaan niitä ohjeita

uudenmaan vaalipiirissä ei ole ollut vaalikynnyksen kannalta ongelmia

jos uuttamaata lähdetään jollakin tavalla jakamaan niin on mahdotonta löytää tapaa jakaa uudenmaan vaalipiiriä luontevalla tavalla

tämä päätöksentekomenettely mikä tässä on esitetty vaikuttaa aivan järkevältä ja loogiselta ja näissä normaalitilanteissa eduskunta pääsee aina käsittelemään asianmukaisella tavalla joko ulkoasiainvaliokunnassa tai sitten täysistunnossa tehtävän haasteellisuuden mukaan

ja että ylipäänsä kulttuuri on meillä semmoinen että ympäripäissään ei lähdetä paukuilla leikkimään tai muuten anneta ilotulitteita alaikäisille tai muille ihmisille jotka eivät osaa niitä vastuullisesti käyttää

jos siihen joku viiva vedetään johonkin kohtaan niin se on aluekehityksen kannalta tai vaikkapa tämän metropolihallinnon kannalta ehdottomasti ongelmallinen ja siihen ei pitäisi mennä

pieni ongelma sisältyy tähän kiireellisyysmenettelyyn

lisäksi täytyy todeta että kun uudellamaalla on vuosien jälkeen vasta saatu yhdistettyä kaksi maakuntaliittoa itä uudenmaan liitto ja uudenmaan liitto niin olisi kyllä suorastaan hullua lähteä nyt jakamaan uuttamaata keinotekoisiin osiin

näyttää siltä että siinä voi olla tilanteita joissa parlamentaarinen harkinta jää aika ohueksi ja on toivottavaa että valiokuntakäsittelyssä vielä mietitään onko siihen löydettävissä lääkkeitä

arvoisa puhemies

euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan jäsenenä voin myös osaltani käydä lyhyesti läpi tätä viime vuoden toimintakertomusta

vaikka osoitan hallituksen suuntaan niin täytyy sanoa sekin että myös eduskunnan aktiivisuudella on merkitystä ja tässä suhteessa uskon että myös meillä eduskuntana on edelleen parantamisen varaa

suuri valiokunta tässä tietysti hoitaa rooteliaan ja erikoisvaliokunnat niin ikään mutta viime vaalikaudella meillä oli kokeilu siitä että meillä oli täällä yhteisistunto jossa olivat kansanedustajat ja euroopan parlamentin jäsenet yhtä aikaa ja komissaarikin vielä alustamassa

en ole siitä mitään ainakaan merkittävämpää rakoilua nähnyt mutta varmasti moni toivoo että näistä pakotteista jossain vaiheessa päästään eroon tai niitä voidaan purkaa mutta ehtona siinä on se että pitää päästä aivan oleellisesti eteenpäin minskin sopimuksessa

sosialidemokraattien toimista voin kyllä nyt kuitenkin todeta että tein itse tästä kirjallisen kysymyksen maaliskuun alussa tänä vuonna jolloin silloinen työministeri sd ei tähän nyt kuitenkaan riittävällä tarmolla puuttunut eikä myöskään silloinen valtiovarainministeri joka tässä kysyi saman asian perään tuonut toimenpiteitä asian suhteen

voi olla kyllä että joissain kohdissa tavaraliikenteen liikuttelun kannalta tai tavallisen junankäyttäjänkin kannalta voisi olla parempi että olisi käytössä myös nykyistä enemmän vaihtoehtoja vaikka toki arvostan sitä työtä mitä vrssä tehdään

siitä saatiin ihan hyvät kokemukset ja pitäisin hyvänä että tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna järjestäisimme täällä samantapaisen istunnon tämän yhteistyön parantamiseksi

valitettavasti sitä näkymää meillä ei ainakaan vielä ole mutta omasta mielestäni suomen kyllä kannattaisi ponnistella että siinä todella edistyttäisiin

toimiiko vr oikein

arvoisa puhemies

suhdannetilanne todella näyttää sellaiselta että tämä jo vaikea vuokra asuntotilanne kohtuullisten vuokra asuntojen tilanne saattaa pahentua entisestäänkin

arvoisa puhemies

pääministeri otti esiin kreikan tässä juuri äsken ja nythän on kutsuttu ensi viikolla koolle ylimääräinen euroryhmä käsittelemään tätä kreikan tilannetta ja on käynyt ilmi että ennen kristusta ikka ole kyllä juurikaan edennyt taloutensa tasapainottamisessa vaan ne toiveet ja tavoitteet jotka kreikalle on asetettu ovat jääneet toteutumatta

aran avustusten myöntövaltuuksien lisäämistä korkotukilainaehtojen parantamista ja kyllä vanha aravalainakin saattaisi tässä tilanteessa olla aivan käyttökelpoinen tai joku sen sovellus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta kun uusien hankkeitten käynnistäminen vie aikansa joka tapauksessa niin arvoisa ministeri nyt tässä tilanteessa ei teidän eikä tämän talon pitäisi aikailla erilaisia keinoja on mutta haluan kysyä teiltä

ukrainan kriisi lähi idän vaikeutunut tilanne pakolaisvirta ja lisääntynyt jännite myös itämeren alueella ovat tästä esimerkkejä

tuolloin yleiskokous on muiden muassa antanut lausunnon naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta yleissopimuksesta ja esittänyt kidutuksenvastaisen yleissopimuksen tarkistamista jäsenvalintaprosessin osalta

euroopan neuvosto on merkittävä yleiseurooppalainen foorumi johon kuuluvat jokseenkin kaikki laajan euroopan jäsenmaat lukuun ottamatta valko venäjää jonka demokratia ja ihmisoikeustilannetta on pidetty niin huonona että maata ei ole voitu ottaa jäseneksi eikä toivoa sen suhteen ole hirveästi lähivuosina valitettavasti nähtävissä

mutta kysymys on vakavista asioista

arvoisa puhemies

kansainvälinen oikeus ja sääntöperustainen kansainvälinen järjestelmä ovat rauhan turvallisuuden ihmisoikeuksien hyvinvoinnin ja vakaan kehityksen edellytyksiä

se ei varmaan ole helppo tie mutta se kenties voisi pidemmällä tähtäimellä luoda kreikalle uuden alun ja uuden mahdollisuuden ja toisaalta me muut pääsisimme siitä irti että joudumme rakentamaan uusia tukipaketteja vuosi toisen jälkeen

myös maan vaihtotaseen kannalta on tärkeää että suositaan kotimaisia energiamuotoja

olen erityisen tyytyväinen yleiskokouksen toimintaan euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten seurannan ja tuomioiden noudattamisen tarkkailun osalta yhdeksässä jäsenmaassa

viime toimintavuonna tämä yleinen eurooppalainen kehitys totta kai löi laineitaan myöskin euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen ja kaikissa kokouksissa viime vuonna jouduttiin käsittelemään tuota valitettavaa ukrainan tilannetta ja sama tilannehan jatkuu edelleen

tällä hetkellä meidän taloutemme on kuralla ja jos käyttäisimme enemmän kotimaisia energiamuotoja niin tilanne tasapainottuisi tässä suhteessa terveempään suuntaan

kuten valtuuskunnan vuosikertomuksessa tuodaan esille ei universaalisti hyväksyttyjä ihmisoikeussääntöjä tule unohtaa nopeiden muutosten aiheuttamista haasteista huolimatta

nykyaikainen turvetuotanto ja sen energiakäyttö on verrattomasti mainettaan parempaa ei toki ongelmatonta mutta selvästi mainettaan parempaa ja joka tapauksessa kivihiiltä parempaa

meidän tehtävämme ei ole kuitenkaan arvostella äänestyksen lopputulosta saati brittiläisiä äänestäjiä

juuri tähän kivihiilen käytön voimakkaaseen nousuun mikä on tapahtunut tässä lyhyessä ajassa maailmanmarkkinatilanteen johdosta nyt tarvittaisiin voimakas ja nopea puuttuminen siihen tapaan kuin edustaja kiviranta puheenvuorossaan esitti ja näitä esityksiä haluan olla tukemassa

tämäkin tilanne on päällä edelleen ja sitä arvioidaan sen mukaan miten ukrainan kriisi tuosta edistyy mutta euroopan neuvosto omalta osaltaan tietysti ponnistelee sen puolesta jotta tilanne voisi rauhoittua ja normalisoitua ja tätä myöten myöskin totta kai venäjäkin voisi saada takaisin täydet toimintavaltuudet euroopan neuvostossa

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siihen miten yleiskokouksen raporteissa on nostettu erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemissa olevien kuten maahanmuuttajien ja lasten asema esille

puhemies

arvoisa puhemies

jos kisat järjestetään valko venäjällä niin on mielestäni aivan selvää että urheilulla tehdään siellä politiikkaa ja diktaattori lukasenka käyttää sitä oman asemansa pönkittämiseen ja tämä on kyllä syy siirtää kisat jonnekin muualle

ja toki on myös eurooppalaisia kysymyksiä jotka yhä vahvemmin nousevat myös suomalaiseen keskusteluun esimerkiksi romanien asema mikä myöskin kerjäläiskysymyksenä näkyy varsin yleisesti täällä pääkaupunkiseudullakin

yksi syy eu kriittisyyteen niin iso britanniassa kuin muuallakin eussa ja euroopassa on se että moni kokee eun puuttuvan liian moneen asiaan myös sellaisiin jotka olisi parempi hoitaa kansallisella tasolla

oliko isto